eli vaikka tällä lailla viime kaudella tarkoitettiin hyvää ja se tehtiin hyvässä tahdossa tosin silloin jo tiedettiin että kyseessä on eu asetus ja mentiin vähän niin kuin kepillä koettamaan jäätä että pystyykö tämän tekemään koska asetuksen päälle ei saa tehdä kansallisia lakeja se oli semmoinen tietoinen riski niin nyt sitten tosiaan matkan varrella on osoittautunut että tätä hyvää tarkoittavaa lakia ei ole pystytty valvomaan

muun muassa rikkidirektiivi on yksi asia mikä tulee nostamaan meidän aluskokojamme

se sentään on plussana paikan suhteen että siirtoverkko ei tarvitse tässä suhteessa niin kovia investointeja kuin jos se olisi pistetty vanhoille paikoille

tämä johtuu siitä että turun päädyssä on alue jolla on ympäristölupa menemässä vanhaksi ja jos ei rakentamista käynnistetä ja tehdä näillä olemassa olevilla suunnitelmilla niin lupa kerkeää menemään vanhaksi ja se tekee sen että rakentaminen viivästyy huomattavasti ja rakentaminen on entistä kalliimpaa uusien suunnitelmien tekemisen myötä ynnä muuta

ja sitten jos otetaan samaan kohtaan tämä sataman ja maaliikenteen infra onko kenties tämä kokonaisuus katsottu niin että oikeisiin kohteisiin jaetaan nyt tätä kurjuutta mitä meillä vain on jaettavana

mutta tämä on joka tapauksessa niin kuin aloitin ensimmäisen puheeni vaikea ja monitahoinen asia ja joka väittää tätä yksinkertaiseksi ei ole perehtynyt asiaan kunnolla

kaikki valiokunnassa tietävät että niitä keinoja on ja niitä on pohdittu mietitty väännetty ja käännetty ja ne tulevat esille sitten aikanaan kun niitä on

edustaja ruohonen lernerin talousarvioaloitteet koskevat pääosin meidän varjobudjettiamme ja siinä on vino pino hyviä aloitteita jotka toivon tosiaan tulleen luetuksi erittäin tarkkaan

se mitä on tähän kirjattu ylös on tämä digitaalinen rahtikirja siitäkin kuultiin varsin perusteellisesti ja toinen on tämä poliisin ja muiden viranomaisten resurssit ja yleensäkin toimintavaltuudet nostaa niitä esille

siellä on hyvät perustelut jokaiselle asialle mitä olemme esittäneet ja vaihtoehtoja on esitetty

joka tapauksessa minä ymmärrän myös oppositiota joka on tehnyt tämän vastalauseen tässä koska ne tiedot mitä asiantuntijakuulemisessa ollaan saatu ovat tosiaan ristiriitaisia ja niistä on tehtävissä vaikka minkämoisia johtopäätöksiä mutta näitten ristiriitaisten tietojen kirjoittajilla ja antajilla ei ollut kuitenkaan sitä kokonaiskuvaa joka valiokunnassa on

siellä on myös yksi aloite joka on erittäin lähellä minun sydäntäni elikkä palomiesten eläkeikää koskeva talousarvioaloite

toivon näiden tietysti etenevän eteenpäin

tämän kokonaiskuvan seurauksena kun ottaa ne kaikki asiat pohdintaan ja katsoo niitä tässä ei ole tosiaan muuta vaihtoehtoa kuin tämä tilanne mikä nyt on

arvoisa puhemies

on täysin oikein että ahvenanmaallakin on oikeus näihin korvauksiin mitä manner suomessakin saadaan joten ihan hyvä asia

eli kun hallitus on leikannut kuntien valtionosuuksia siinä samassa rytäkässä kärsivänä osapuolena on myös pelastustoimi

kun yhdyskuntarakentaminen on entistä tiiviimpää ja sitä kautta myös entistä korkeampaa niin nämä hätäpoistumistiet ovat usein kerrostalojen parvekkeelta ja sieltä pelastustoimi pelastuslaitokset auttavat sitten hätää kärsivät pois

eli kun pakolainen tai maahanmuuttaja yleensäkin tulee jollekin suomen ruotsinkielisistä alueista niin on luonnollista että hän oppii ruotsin kielen koska se on siellä pääkielenä

jos tilaaja tilaa kuljetuksen ulkomaiselta rekalta on hänen siis käytännössä selvitettävä onko hän oikeutettu maan sisäiseen kabotaasiliikenteeseen

eli kuljetusyrityksen tai käytännössä tämän rekan mikä täällä on on käytännössä esitettävä rahtikirja siitä saapuvasta kansainvälisestä kuljetuksesta ja siitä onko hänellä vielä mahdollisuus ajaa ne kolme säädettyä kuljetusta kyseisten seitsemän päivän aikana ja kaikista pitää olla rahtikirjat mukana

mutta jos kuvitellaan että hän on jossain vaiheessa siirtymässä muualle suomeen alueelle missä puhutaan suomea ja vähemmän ruotsia niin tämä tilanne voi tulla yllätyksenä ja asemaa heikentävänä asiana tälle vaikkapa pakolaiselle joten tässä kotouttamistilanteessa minun mielestäni olisi erittäin tärkeää ilmaista tälle maahanmuuttajalle tai pakolaiselle että valtakieli suomessa on suomi eikä ruotsi kuten on joissakin tapauksissa ollut väärinkäsityksiä esimerkiksi

tämä ei onnistu ilman kunnollista kalustoa

nämä henkilönostimet nostolavat puomitikkaat niitä on useita erinimisiä ovat eräitä pelastustoimen kalliimpia yksittäisiä hankkeita ja ne palvelevat usein koko maakuntaa

nyt on vaarana että säästöleikkurin iskiessä myös pelastustoimen alalle näiden hätäpoistumistienä toimivien nostolavojen hankinta estyy ja mennään vanhalla kalustolla joka ei kenties ylety aivan uusimpien kerrostalojen ylimpiin kerroksiin jolloin laki ei edes tule täytettyä

ja jos tilaaja ei ole varma siitä onko ulkomaalainen yritys oikeutettu kabotaasikuljetukseen niin hänelle voi siitä koitua sitten

anna päättynyt asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa puhemies

rikkidirektiivi on paljon kustannuksia tuova ja yksi tämmöinen huojentava teko siihen oli näiden rikkipesureiden tukeminen ja mahdollistaminen

eli tässä on tämmöinen täsmähanke jolla koetetaan mahdollisimman hyvin parantaa ihmisten turvallisuutta

mutta tosiaan siis tämän kokonaiskuvan perusteella mikä näistä monimutkaisista ristiriitaisista ja osin jopa riitautetuista tiedoista on muodostettu tämä on nyt sitten suomen etujen perusteella se ainoa oikea vaihtoehto

nyt kuitenkin näistä tulee sitten jätettä ja se voi olla ongelmajätettäkin ja jos se on ongelmajätettä sen käsittely on huomattavan kallista

onko ympäristöministerillä joitain suunnitelmia tämän mahdollisen ongelmajätteen käsittelyyn ja kuljetukseen ja joitain tukia tähän ettei tämä rikkipesuri koidu liian kalliiksi

eli ajatuksena on kaiken mahdollisen panoksen osoittaminen lapsiin ja nuoriin

sieltä kasvavat tulevaisuuden aikuiset jotka pyörittävät tätä yhteiskuntaa

jos me annamme heille huonon lähtökohdan niin tulevaisuuden näkökulmat ovat aina huonommat

koulumaailmassa ollaan myös seuraavassa aloitteessa määrärahan osoittaminen kouluisäntien palkkaamiseen kouluille eli suomeksi sanottuna

mielenterveysongelmat ja tämmöinen yleinen pahoinvointi on entistä silmiinpistävämpää ja tämä on sitten mukanaan tuonut myös häiriökäyttäytymisiä opiskelijoiden keskuudessa

siinä kohtaa kun opiskelija ei enää opettajaa usko monta kertaa näiden ongelmaoppilaiden tilanteen saa rauhoittumaan talkkari

talkkarissa on jotain semmoista mielenkiintoista ihmeellistä mikä pistää vaan kovankin pojan tottelemaan

talkkarit ovat osaltaan takaamassa koulurauhaa ja myös tuomassa sitä aikuisen mallia lapsille ja nuorille

talkkareissa on sekin hyvä puoli että nykyaikana kun on entistä enemmän kosteusongelmia homeongelmia kouluissa sairaaloissa päiväkodeissa joka paikassa niin nämä talkkarit pystyvät omalla toiminnallaan ennalta ehkäisemään tätä valtaisaa laskua mikä tulee siitä kun se homeongelmainen talo kiinteistö korjataan

arvoisa puhemies

tämän salin ja tämän talon henkilöstö käyttää paljon taksia ja me myös reissaamme ympäri maailmaa

eli talkkareiden palkkaamisella saadaan paljon enemmän hyötyjä kuin se pieni investointi palkkamenoihin on

samoin tekevät suomen erinäköisissä toimissa toimivat liikemiehet

se on keskittynyt aika paljon tänne pääkaupunkiseudulle missä toki tämä on isoin ongelma mutta laajentaisin hieman keskustelua koskemaan koko suomea ja aloitan sen kiinteistöverosta

kaikkien suusta kuuluu sama lausahdus

hallitusohjelmassa on mainittu että kiinteistöveron osuus kuntien verotuloista kasvaa ja toivotaan jopa näin että sen suhteellisuus kasvaa

vielä viimeisenä aloitteena henkilökohtaisena aloitteena on määrärahan osoittaminen sisäilmaongelmaisten päiväkotien korjaushankkeisiin

nyt kuitenkin jostain syystä hallitukselta on tullut semmoisia esityksiä mitkä vaarantavat tämän suomen turvallisen ja luotettavan taksijärjestelmän enkä voi mitenkään ymmärtää tätä

tätä jo sivusinkin talkkarikohdassa mutta jos meidän kaikista pienimmät lapset joutuvat olemaan kiinteistöissä missä on sisäilmaongelmia niin siitä koituu iso lasku tulevaisuudelle

nyt kun kuntien menot nousevat joka vuosi vääjäämättä ja kuka tietää mitä tässä kuntauudistushärdellissä tapahtuu kuinka paljon enemmän ne ehkä nousevat tulevaisuudessa vielä niin se tietää sitä että kiinteistöverot tulevat nousemaan entisestään

perussuomalaiset puolustavat tätä taksijärjestelmää ja niinpä jätämme tähän lausumaehdotuksen joka on siis tämmöinen kokonaisuus mikä myös tämä koko taksijärjestelmämme on

eli taas tämmöistä järkevää sijoittamista ja ennaltaehkäisyä

eduskunta edellyttää että hallitus toimii siten että suomen luotettavan ja turvallisen taksijärjestelmän toimintaedellytykset turvataan sekä maaseudulla että kaupungissa

no koska maamme on laaja meillä on maaseutua ja keskittämispolitiikka on jo edellistenkin hallitusten aikana ajanut ihmiset maalta kaupunkeihin niin niiltä maaseudun vanhoilta tiloilta missä on joku leskirouva tyhjillään olevan navetan kanssa kotonaan pakotetaan käytännössä muuttamaan kiinteistöveron voimin viimeistään pois sieltä kotoa ja menemään vanhainkoteihin ynnä muuta

ainakaan näillä esityksillään hallitus ei ole näin tehnyt toivottavasti tulee järkiinsä

ne on suunniteltu niin että ne sisältyvät meidän varjobudjettiimme

jokaisella on ollut tietty määräraha käytettävissään ja näin ollen tämä kaikki on laskettu siihen meidän perustellusti parempaan varjobudjettiin mikä on kokonaisuus ja kokonaisuutena ehdottomasti parempi

tervehdin ilolla sitä perusväylänpitorahoituksen korotusta mikä parlamentaarisesti viime kaudella todettiin tarpeelliseksi

tämä maaseudulla olevien tyhjien kämppien asuntojen täyttäminen olisi yksi vaihtoehto miten saadaan kohtuuhintaista asumista turvattua ettei kaikkien tarvitse tuppautua niihin kasvukeskuksiin ja siellä lisätä tätä ongelmaa entisestään

se on äärettömän tärkeä ja nimenomaan säästää niitä kustannuksia jotka nykyisellä menolla olisivat lapsillemme koituneet

nyt on paljon puhuttu myös siitä että miten nämä ostoliikenneleikkaukset tosiaan nyt vaikuttavat tähän maaseudun liikenteeseen ja liikennöintiin ylipäätänsä

toinen asia mikä on ongelmallinen ja haittaa tätä kokonaiskuviota on rakennuksen energiatodistus

onko nyt ministerillä jotain ajatuksia siitä miten nämä syntyneet liikennöintipuutteet korvataan

tämä johtaa siihen että konsulttipalkkiot lisäävät rakennuskustannuksia eristämismateriaalit ynnä muuta

onko se ihan tosiaan raiteilla tapahtuvaa toisenlaista uudenlaista liikennettä vai onko se linja autoliikennettä vai tuleeko kenties jotain muuta mitä en osaa edes kuvitella

tekniset ratkaisut lisäävät rakennuskustannuksia ja tämä ei mitenkään helpota sitä että ne vuokra asunnot olisivat halvempia ja asuminen olisi kohtuuhintaista

eli tässä on taas tehty yhdellä näkökannalla hieman ehkä vihreiden lasien läpi katsottuna karhunpalvelus tälle kokonaisuudelle mikä tässä on

sitten jos mennään kasvukeskuksiin niin esimerkkinä pori voidaan miettiä minkä kokoisia asuntoja tarvitaan

tarvitaan jokaisessa paikassa jokaisessa kasvukeskuksessa riittävä määrä kaiken kokoisia asuntoja elikkä sopivassa suhteessa kysyntään

ihmetyttää se ajatus että jokaiseen kerrostaloon tuntuu olevan tapana tehdä se kattohuoneisto mikä on koko kerroksen kokoinen ökykämppä ja näitä on sitten tyhjillään

vielä porissa esimerkkinä kerrostaloja tulee aikamoiset määrät joka puolella

sinänsä hyvä että kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta on taattu mutta sitten jos meillä on jossain keskellä kaupunkia parhaalla kohdalla oleva tontti porin kohdalla oluttehtaan tontti minkä ministeri kiuru hyvin tietää siihen pystyttäisiin rakentamaan paljon järkevämmin koko yhteisöä porin kaupunkia koko satakuntaa palvelevaa rakennustuotantoa mutta nyt se lyödään täyteen kerrostaloja taas niiden ökyhuoneistojen toivossa ja tämä ei mitenkään palvele tätä kohtuuhintaista asumista vaan se on nimenomaan tämmöisiä ökypuolen asioita

aiotteko käynnistää perusteelliset selvitykset tämän uudistuksen ja tulevien uudistusten varalta

toivon todellakin ettei tähän operatiiviseen puoleen kosketa niin kuin sanotte jonka osa ovat osaltaan nämä johtokeskukset joista sanoitte että leikataan

tämähän tulee meidän valiokuntaan liikenne ja viestintävaliokuntaan käsittelyyn mutta haluan nyt jo nostaa muutamia asioita esille

myös nämä tilannekeskuksethan ovat seurausta sitten taas hätäkeskusuudistuksesta

tämä on niin monimutkainen vyyhti että tämä tarvitsee sen selvityksen

vielä uusi asia tähän keskusteluun

se mikä on tosiaan ikävä puoli siinä on se että se ei ulotu nyt sen tamperepori tieosuuden vaarallisimmalle osuudelle koska määrärahat loppuvat kesken

nyt on käsittelyssä yksi laki mikä on vastaavankaltainen monen muun lain kanssa mikä aukaisee meidän sosiaali ja terveyspalveluita rajojemme ulkopuolelle

miten huolehditte siitä että pelastustoimella pysyy edelleen sairaankuljetusosaaminen

tämä kaikki tapahtuu siinä tilanteessa että meidän oma sote uudistus on vielä täysin auki ja kukaan ei oikein todellisuudessa tiedä edes mihin suuntaan se menee ja kuten rahoituksesta puhuttiin se on vielä enemmän auki

esimerkiksi se kuinka montaa henkilöä tämä laki koskee on tehty hieman puutteellisesti ja on vain arvailuja että tämä ei koske kovinkaan montaa

rautatieliikenne on se mikä leimaa tätä selontekoa aika isolta osaltaan

se ei ole mitenkään huono asia että rautateihin panostetaan vaan se epäsuhta siinä kun samalla perusväylänpito ja teitten kunnossapito on lapsipuolen asemassa

mutta kun se sama lause sanotaan monessa eri kohdassa monen eri lakiesityksen kohdalla se yhteisvaikutus voi olla jo merkittävä

tiestöä ei saada tällä menolla kuntoon vielä pitkään aikaan velka sen kun kasvaa

tahdon vain muistuttaa siitä että jokaiseen kriisinhallintatilanteeseen operaatioon liittyy riskejä

jos lain valmistelu on tällä tasolla että sen seurannaisvaikutukset ja jopa se kuinka montaa tämä koskee ovat näin auki niin ei tämmöistä lakia voi hyväksyä vaan siinä pitää valmistella se kokonaisuus huomattavasti perusteellisemmin

riskit ovat tietysti erilaiset eri operaatioissa ja toiminnoissa toimiville mutta jokaisella henkilöllä tarvitsee olla jonkinlainen omasuoja ja yleisesti ottaen se on vähintään sitten pistooli mukana tai sitten ainakin suojaliivit kypärät ynnä muut

kannustaisinkin sen sijaan että siihen rakennetaan yksi uusi kiskopari samalle liikenneväylälle miettimään saataisiinko se kiskopari rakennettua johonkin pienemmälle pätkälle

forssakokemäki väli ei ole kovinkaan pitkä ja silloin tulee yhtenäinen raideväli helsingistä poriin ja taasen porista menee haapamäelle ja eteenpäin jyväskylään raide mikä vaatii tosin peruskunnostuksen

mutta olennaista on se että se omasuoja tarjotaan täältä niille henkilöille jotka lähtevät kuitenkin tavallaan heiluttamaan suomen lippua maailmalle

näissä tilanteissa kun niissä on riskejä jos siellä tapahtuu jotain näistä olen käyttänyt termiä rauhanturvaveteraanit heidän jatkohoidostaan henkisen tai fyysisen vamman seurauksena on suomen pidettävä huolta ja huolehdittava myös tästä omasuojasta

silloin saadaan tavaraliikenne erotettua pääradan liikenteestä nykyistä tehokkaammin ja saadaan ruuhkia poistettua erittäin tehokkaasti

tämä on asia mitä sietää pohtia oikein kunnolla ja se on niin kuin tässä on tullut esille koko suomea helpottava hanke tosin myös satakuntaa

keskustelun lomassa on tullut esille näitä erilaisia tilanteita mitä täältä löytyy

haluaisin nostaa sen epäkohdan mikä kuitenkin löytyy että merenkulkuun ei ole panostettu ainakaan sisävesiliikenteeseen

arvoisa puhemies

rauman väylä on ainoa mikä siellä on kunnolla esillä ja siitä olen tietysti onnellinen mutta mielenkiintoinen termi on sitten taas tämä satamien uudelleensuunnittelu meriliikenteen uudelleensuunnittelu

tämähän tarkoittaa sitä että satamien pudotuskamppailu alkaa nyt tällä hallituskaudella elikkä mielenkiintoinen lähtöasetelma kunnallisvaaleihin te annatte opposition puolueille melkoiset eväät te olette lopettamassa monta satamaa

tässä on jälleen kerran useitakin asioita mihin tekee mieli ottaa kantaa mutta katsotaan kuinka moneen asiaan nyt keretään

mitat ja massat astuivat voimaan ikään kuin kompensaationa tästä mutta tästä ei ole kuitenkaan koitumassa siinä määrin hyötyjä kuin ajateltiin koska meidän tiestömme ei yksinkertaisesti kestä

toistan sen mitä kyselin tuossa debatissakin

me elämme ja asumme nyt semmoisessa tilanteessa että olemme hyvin epävarmoja huomisen taloustilanteesta

jäämeren alueen merkitys tulee nousemaan edelleen ja se on otettava huomioon näitä satamia suunniteltaessa ja raiteita suunniteltaessa nimenomaan näitä vaihtoehtoisia reittejä suunniteltaessa

tuon hallituksen kehysohjelman oikean nimen sijaan sen nimen pitäisi ilmeisesti olla rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy koska sen se tekee

edustaja hongisto nosti esille juuri sen asian mistä olen tehnyt kirjallisen kysymyksen juuri tuon sisältöisenä ja näköjään edustaja jokinen on samoilla kannoilla

minä olen useasti kysynyt sitä miten sen tippumiseen on varauduttu mutta se ei ole enää se olennaisin kysymys vaan kysymys kuuluu miten suomi on varautunut euron hajoamiseen

väylämaksuja olette puolittamassa mutta sekin on vain puolitus ja sitten tämä lng terminaali on yksi asia miten tätä voidaan ratkaista

mutta kuitenkin kuten debatissa jo sanoin haluan aloittaa positiivisemmissa näkemyksissä ja se koskee nimenomaan silloin näiden liikennehankkeiden maaliin viemistä mitä on liikennepoliittisessa selonteossa nimetty

pitäisi keskittyä siihen että se ihminen on soveltuva ja niin sanottu nuppikoe on ihan ok jos se sitä meidän mielestämme vaatii mutta kyllä tätä paperinpyörittelyä voidaan tehdä vähän järkevämminkin